keuruun kaupungissa haapamäen taajaman postipalvelu on uhanalaisessa tilassa kun osuuskauppa keskimaa ja itella eivät ole päässeet sopimukseen

multian kunnan itellan postipalvelu myöskin mainitussa kauppaliikemyymälässä multian kunnassa on loppumassa

tämä ei kerta kaikkiaan voi olla nykyinen linjaus vaan tulee voida kiinnittää huomiota siihen että itella palvelee kuten posti on palvellut aiemminkin

tuon vain esille niitä sanoja ja tuntoja joita kansalaiset minulle tuovat pääosin maaseudulta mutta myös kaupunkilaiset joilla on vapaa ajan asuntoja maaseudulla tuovat näitä näkemyksiä esille

ja kun posti on aikoinaan luvannut että jokaisessa kunnassa on postipalvelupiste niin kun nyt tapahtuu kuntaliitoksia onko olemassa vaara että postit kaikkoavat lähipalveluina yhä kauemmaksi

samoin myös kaupunkilaiset jotka haluaisivat liikkua luonnossa sanovat että he eivät enää uskalla tuolla maaseudun metsäpoluilla lenkkipoluilla kulkea

kyse on ihmisille tärkeästä asiasta

edustajien petri salo ja vistbacka ajatuksiin yhdyn myöskin että meillä tulee osoittaa riittävästi henkilöstöä syyttäjien tehtävään jotta oikeusprosessit voidaan hoitaa tarkoituksenmukaisella tavalla ajan suhteen mutta tarkoituksenmukaisella tavalla myös laadullisesti

samoin karstulasta kivijärveltä kyyjärveltä pylkönmäeltä on minuun otettu yhteyttä näissä asioissa kuin myöskin joutsan seudulta

lauslahti toi esille vaikka käsiteltävänä oleva hallituksen esitys on ihan hyvä ja paikallaan myöskin ne kokemukset mitä aika tuo tulee aina kulloinkin ottaa riittävästi huomioon

erityisen paljon kuhmoisista ja myös jämsän osa alueelta on otettu vuosien saatossa kuin myös petäjävedeltä on otettu yhteyttä

tietysti multia ja keuruu ovat myöskin näitä ilman muuta selviä asioita mutta varsin laajalti minuun kansalaiset ovat ottaneet yhteyttä petovaaran johdosta

samoin petäjäveden kunnanhallitus viime vaalikaudella esitti vakavan huolensa siitä mikä petovaara on koululaisille

no tämä ratkaistaan koulukyydeillä mutta onko tämä sitten oikeaa liikuntaa että lapset vieraantuvat petovaaran takia jo koulumatkankin teosta

minulle eilinen yksinhuoltajaäiti esitti keuruun länsiosista todella vakavan huolen ja sanoi että hänen pikku tyttönsä kysyi pitääkö meidän muuttaa täältä kaupunkiin kun noita karhuja liikkuu tuolla pihalla

tämä on nyt semmoinen kysymys että haluan tämän vakavasti tuoda eduskunnassa esille ja minulla on todella hyvä tilaisuus tänään tuoda tämä yksinhuoltajaäidin esitys

mutta sen ovat tuoneet esille myös aikuiset miehet muun muassa karstulasta he sanoivat että tuo siellä eduskunnassa esille mihin hulluun tilanteeseen tämän suurpetopolitiikan ja petojen suojelun takia on jouduttu

metsästäjät uskovat että jos suurpetoja saataisiin kunnolla metsästää pedoille palautuisivat vaistot joihin täällä usein viitataan että ne kaikkoavat ihmistä

mutta ihminen ei ole enää pedolle vaara

petojen ei tarvitse pelätä ihmistä koska ihminen ei enää metsästä sillä tavalla kuin menneitten sukupolvien aikana kun metsästys on rajoitettua

no hän oli autossa hän selvisi siitä mutta sanoi että jos hän olisi ollut yksin tuolla tiellä vaikkapa pyörän kanssa niin olisi ollut aikamiehelle vaarallinen tilanne eteläisessä suomessa

hän näki vain kiiluvia silmiä ympärillään paljon kun susilauma oli ollut maantiellä auton ruhjomaksi jääneen muun metsäeläimen ilmeisesti metsäpeuran ympärillä

keskeisimmän sanomani olen saanut tässä julki tuotua

kyösti karjula käytti puheenvuoron jonka ajatuksiin haluan yhtyä

meidän tulee luoda raittiusihannetta tavoitetta esimerkkiä ja tällä tavalla kannustaa myös nuorisoa siihen mikä edistää kansanterveyttä

etelä euroopan maissa on uudella tavalla nostettu esille raittiusihannetta

nyt etelä euroopan maissa on tajuttu alkoholin haitat ja kustannukset ja siellä todellakin nollalinja on yhä enemmän nuorten ikäluokkien suosiossa ja toivon että meilläkin edistetään raittiutta ja aivan erityisesti muistetaan raittius liikenteessä

se on kaikkein paras ilmainen ja tuloksia tuottava liikenneturvallisuuden edistämisen muoto

meidän ei pidä syyllistää karjatalousyrittäjiä vaan meidän pitää nähdä että heille on annettava voimavarat jotta he jaksavat vaativassa yrittämistyössään ja voivat pitää myös kotieläimistä huolta

se millä tavalla ihminen kohtelee lähimmäistään millä tavalla hän kohtelee kotieläintään osoittaa ihmisen ihmisarvon mittaa

aikoinaan kun puutavaran kuljetukset metsistä tehtiin hevosella metsämiehet rahdinajajat arvostivat miestä sen mukaan kuinka hyvin hän hoiti hevostaan kuinka hyvin hän piti tästä työkaveristaan hevosesta huolta

samoin perinteisessä maaseudun yhteisössä ei kukaan kunniallinen kansalainen kehtaa pitää kotieläimiään huonosti

minä suuresti epäilen saammeko me edes näinkään hyvällä asialla mihin hallitus on tässä lähtenyt asioita sinällään korjattua

suunnittelurytmi eduskunnassa on sellainen että paneudutaan kovasti yhteen vuoteen esimerkiksi tällä hetkellä käsitellään talousarviota jossa katsotaan yhden vuoden näkökulmaa tai maksimissaan katsomme kehysten aikaa neljää vuotta

näkisin että meidän on kiinnitettävä huomiota siihen että niissä yrittäjien ammateissa joissa pidetään kotieläimiä olkoonpa minkä tyyppisestä eläintenpidosta tahansa kyse voidaan pitää eläimistä paras mahdollinen huoli

siinä on kysymys opetuksesta kun koulutetaan karjankasvattajia sikojenkasvattajia kanaloidenhoitajia tai mitä tahansa

näin on suomessa ollut ja perinteisesti vaikkei mitään oppilaitoksia olisi ollut kotikasvatus on antanut tässä hyvät tienviitat

kun lähdemme katsomaan sitran toimintatehtävää niin sitran tehtävänä on edistää suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä kilpailukykyä ja yhteistyötä

tämän päivän taloustilannetta kun katselee niin sitran toiminnan painopisteen pitäisi siirtyä seuraaviksi vuosiksi puhtaasti näihin viimeisiin kahteen kohtaan eli keskittyä kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseen

miksi sitten on jouduttu niihin traagisiin tilanteisiin että kotieläinten kasvattaja ei ole jaksanut tai kyennyt pitämään kotieläimistä sitä huolta minkä eläinten kunnioittaminen vaatii

seuraava pohdinnan paikka onkin sitten se miten sitran ohjelmat tukevat kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamista ja miltä osin on ohjelmia joissa voisi pohtia ovatko ne turhia ja löytyykö vastaavan tyyppistä ohjelmatyötä muualtakin

tätä sietäisi pohtia

nyt on kysymys varmasti niin suurista henkilökohtaisista tragedioista työuupumuksista tai muista terveydellisistä usein mielenterveydellisistä ongelmista että näihin pitäisi voida kiinnittää huomiota

jos otetaan pohdintaan se mitkä ohjelmat kuuluvat sitraan niin voi todeta että energiaohjelma on varmastikin perusteltu

energiatehokkuustoimikunta tekee varmasti työtä sen eteen että meillä löytyy uusia teknologioita ja sitä kautta ehkä mahdollisuuksia tehdä uutta liiketoimintaa

ainakin omalla kotiseudullani minun ymmärtääkseni tämä toimii hyvin

meillä on viranhaltijat eläinlääkärit meillä on heidän tehtäviin valitut apulaisensa meillä on myöskin asianomaiset lautakunnat olemassa ja ei ainakaan minun tiedossani aivan viime ajoilta ole ongelmia jotenka näen että tässä tällaiset pehmeämmät keinot eläinten parhaaksi toimivat paljon paremmin kuin välttämättä nyt tavoiteltava lainsäädäntö ankarimmillaan

se on paneutunut hyvinkin konkreettisiin asioihin hyvä mutta meillä on erittäin merkittävät panostukset stmssä thlssä joilla pitäisi vastata juuri näihin samoihin haasteisiin

arvoisa puhemies

meidän pitää olla varovaisia siinä missä lainsäädännössä me käytämme sanaa törkeä koska jos sitä käytämme kovin paljon niin se menettää myöskin tehonsa

varmasti tulee aina olemaan suuri joukko kansasta joka ei koskaan tule käyttämään internetiä maksuvälineenä kuten minä esimerkiksi eikä mitään muitakaan automaatteja

ohjaten neuvoen ja opastaen varmasti voidaan monta kertaa saavuttaa näissä asioissa paremmat tulokset kuin lainsäädäntöä määrättömästi tiukentamalla

skinnarin puheenvuorossa että meillä löytyy useita toimijoita jotka paneutuvat näihin samoihin hankaliin ongelmakohteisiin ja tässä kohden yhteistyötä tullaan tarvitsemaan ja myös kykyä luopua tietyistä hankkeista ja ohjelmista

minä vien pankkisiirtolomakkeen pankkiin ja maksan pankissa enkä käytä myöskään pankkiautomaatteja vaan otan aina pankkivirkailijalta käteiset mitä asioinnissa tarvitsen

ymmärrän hyvin eläinten parhaan

järkevä eläintenkasvattaja oman etunsa nimissä haluaa hoitaa eläimiä hyvin ja pitää kunnia asiana hyvää eläintenhoitoa

samoin me tarvitsemme yhä enemmän vahvoja hankkeita jotka myös johtavat toteutuksiin asti laajamittaisiin toteutuksiin ei niin että ne ovat pistemäisesti tietyissä paikoissa

meitä tulee olemaan tällaisia ihmisiä monia ja olen periaatteesta nimenomaan periaatteesta menetellyt näin

suomen ongelma on se että me olemme hankkeiden ja projektien luvattu maa joista valitettavan usein syntyy vaan pelkkiä brosyyreja lopputuloksena eikä aitoa toimintaa

pidän sitä välttämättömänä

on hävitöntä että jotkut pankit ovat panneet hyvin kalliit maksut tiskiltä maksamiselle mutta onneksi ainakin kotiseudullani on olemassa koivunlehti pankkiryhmä joka ei ota maksua tilillepanosta ja näin ollen olen suorittanut siellä nämä maksut ja olen hyvin tyytyväinen

sen sijaan sitran osalta täällä on todettava että täällä on hyvinkin konkreettisia hankkeita niin että en tässä kohden niin paljon lähde kritisoimaan sitran toimintaa joka on ihan ansiokkaasti löytänyt konkreettisia kohteita

edelleen pidän riskinä sitä että tietoturva saattaa mahdollistaa aikanaan hyvin paljon ongelmia kun yksityiset käyttävät internetiä

tietenkin on pohdinnan paikka siinä minkälaiset rakenteet me tarvitsemme tällaiselle hanketoiminnalle ja kenen pitäisi siitä suomi visiosta vastata ja koordinoida sitä

silloin saattaa niihin tulla erilaisia aina ovelampia viruksia ja näen vahvuutena sen että on pankeissa asiakaspalvelu

kyllä ihmiset tarvitsevat persoonallisen palvelun jatkossakin ja toivon että nämä palvelut olisivat ihmisten käytettävissä ja mieluiten asiakkaille ilmaisina

arvoisa puhemies

muistan ajan kun maito haettiin hinkillä kaupasta silloin kun sitä ostettiin jostakin paitsi silloin kun omassa kodissa se tuli ihan omasta karjasta mutta jotka ostivat maitoa hakivat sen hinkillä kaupasta

kaupassa oli laarit joista sitten mitattiin sokerit ja erilaiset jauhot pussiin

on tullut itsepalvelukaupat ja sitten pakkausmateriaaleilla koetetaan tehdä tavaroista hyödykkeitä joita ihmiset ostavat vaikka eivät näitä pakkausmateriaaleja tarvitsekaan

tämä aloite on ihan hyvä

kuitenkin minä pelkään että käytännön arkitodellisuus saattaa olla sitä että asiakas sortuu ostamaan huolimatta hyvästä tarkoituksesta kauniisti pakattuja tuotteita sen sijaan että valitsisi sen tuotteen mikä on tarpeen ja ekologinen

mutta aloite on tässä suhteessa kannatettava ja hyvä idea kun vaan saadaan toimimaan niin että se toimisi myöskin perille asti

joukkoliikenteen edistäminen mistä käyttäisin myös nimeä yleisen liikenteen edistäminen on kaikin tavoin hyvä asia kaikkialla

maaseudun harvaan asutuilla seuduilla ei suuria joukkoja kuljeteta mutta yleinen liikenne on minusta osa toimivaa yhdyskuntainfrastruktuuria ja se pitää voida säilyttää

arvoisa puhemies

jari leppä toi ensimmäisenä esille tässä käydyssä keskustelussa tämän maksun vaivattomuuden tavoitteen niin kuin myös sen että pitäisi olla vaikkapa yhden päivänkin kalastuslupia

silloin nämä työsuhdeliput seutuliput kokonaisuudessaan ovat hyvin kehittämiskelpoinen asia

nämä olisivat omiaan siihen että henkilöllä joka vaikka satunnaisesti kerran vuodessa käy kalastamassa olisi sitten lailliset luvat

hän ehkä harkitsee kannattaako pitkäaikaisia lupia ottaa jos se on vain tunnin parin kokemus tämä kalastus hänen vuodessaan

tämän vuoksi pitäisi olla vähintään näitä vuorokauden lupia ja todellakin niin kuin täällä on tuotu esille myös nykyajan mahdollisuuksia voisi olla helpottamassa näitten lupien hankkimista

orpo toi esille niin myöskin semmoinen kohtuullinen valvonta saattaisi olla syytä palauttaa vaikkapa niin kuin ennen vesialueitten omistajien toimesta niin silloin tähän asiaan saataisiin myönteistä korjausta

esa lahtela ja ed

on vaara että meillä tämmöinen maksuliikenne menee kansalaisia eriarvoistavaan suuntaan

me tarvitsemme sitä että on asiakaspalvelua pankeissa ja aivan kuten täällä edustajakollega mainitsi niin tämä voisi olla myöskin pankeille mainosvaltti osoittaa että pankki haluaa välittää asiakkaistaan ja palvella ihmisläheisesti ja ystävällisesti

tiedän hyvin että pankki joka tarjoaa minulle ilmaisen maksupalvelun ottaa sen sitten asuntolainan mahdollisesti korkeammassa korossa takaisin ei se siinä mielessä lopulta ilmaiseksi jää

mutta pidän tämmöisiä perinteisiä maksumenetelmiä pankin tiskillä pankkivirkailijalle ja käteisen rahan nostamista pankkivirkailijalta perusasioina pankkipalvelussa eikä niitä pidä pois viedä

pankit ovat mainostaneet minullekin kuinka on hyvä maksaa internetillä ja näillä nykysysteemeillä mutta minä olen halunnut sanoa että minä pidän huolta teidän työpaikoistanne että minä asioin täällä ja he ovat olleet siitä hyvin kiitollisia

pidän onnettomina niitä pankkeja jotka asiakkaan tavallisen pienituloisen työttömän eläkeläisen haluavat häätää pankeistaan pois ja kokevat että he tuovat vain hiekkaa lattialle

en usko että tällaiset pankit menestyvät vaan ne pankit jotka ovat ihmisläheisiä palvelualttiita ne pankit laajentavat verkostoaan ja perustavat uusia konttoreita

tänne tulevat arvostavat sitä että me suomalaiset omaamme omat tapamme oman kulttuuriperintömme ja tämä laki joka on nyt kokonaisuudessaan käsiteltävänä on minusta osaltaan auttamassa sitä että tähän suomalaiseen ympäristöön tänne tulijat voivat olla tervetulleita

sivistysvaliokuntaan jossa itsekin saan olla varsinaisena jäsenenä mukana on varmasti tulossa aktiivista keskustelua ja on tarpeen että kuullaan laaja alaisesti ja perusteellisesti eri asiantuntijatahoja suomen akatemiaa joka mielestäni on erinomaisen hyvin täyttänyt oman tehtävänsä

tästä voidaan antaa kansainvälisen mittapuun mukaan

ja uskon että kun eri näkemyksiä voidaan ottaa huomioon niin silloin täältä voidaan tuoda niitä asioita esille joita osaltaan tämä lähetekeskustelu aktiivisuudessaan myös esille antaa

kiitos rouva puhemies

suomalainen postitoiminta on eurooppalaisittain tarkasteltuna ja kansainvälisen mittapuun mukaan hyvin hoidettua

henkilökohtaisesti näen että tutkimukseen ja tieteeseen kuuluu akateeminen vapaus

pidän hyvänä humboldtilaista yliopistoa sivistys ja tiedeyliopiston ihannetta ja kun nämä asiat tulevat valiokuntaan niin meillä on hyvin työntäyteinen ja mielenkiintoinen asiakenttä käsiteltävänä

postipalvelulaki asettaa toiminnalle laatuvaateet muun muassa kirjeen kulkunopeuden ja toimipaikkaverkon laajuuden

suomessa tämä saattaa merkitä sitä että itella oyj entinen posti menettää sen aseman joka sillä on postipalvelujen tarjoajana

elikkä toisin sanoen uutta direktiiviä voidaan pahimmillaan lukea siten että suomella ei olisi enää oikeutta asettaa kaikille toimiluvan haltijoille velvoitetta jakeluun viitenä päivänä viikossa

tuottavimpia suurasiakaseriä parhaiten kannattaville alueille pari kertaa viikossa jakava yritys on vakava uhka yleispalveluvelvoitteen haltijan taloudelle ja kansalaisten palveluille

tämä lähtökohta voi taata tasa arvoiset ja toimivat postipalvelut koko maassa asuinpaikasta riippumatta kaikille kansalaisille ja toimipaikasta riippumatta elinkeinoelämälle ja yrityksille

maaseudun postipalvelujen kannalta huomattava tarve muodostuu myös yhä lisääntyvästä vapaa ajanasutuksen postipalvelujen tarpeesta pysyvän asutuksen tarpeitten ohella

ilmasto ja ympäristöpoliittisista syistä on myös perusteltua se että asiakkaat eivät joudu hakemaan postejaan kaukaa jotta ei syntyisi tarpeetonta luontoa saastuttavaa liikennettä

asiakkaitten ei tarvitse hakea kuin erikoislähetyksiä

ongelmallista asian suhteen saattaa olla se että tulevien kuntaliitosten myötä yleispalvelun tarjoaja saattaa tulkita pykälää sanatarkasti lukien siten että muodostuneessa pinta alaltaan hyvinkin suuressa kunnassa riittäisi vain yksi yleispalvelua tarjoava postin toimipaikka

arvoisa puhemies

haluan tuoda esille sen että suomessa eläimiä kohdellaan varmasti tuotantoeläiminä maailmassa parhaimmilla mahdollisilla tavoilla

vaikka lain pykälä puhuu myös alueellisista tarpeista niin sanatarkka lukeminen antaa sen tulkinnallisen mahdollisuuden että yksi toimipaikka riittää vaikka alue olisi kuinkakin laaja ja asiakkaitten tarpeet sen mukaiset